siis yliopistot on kirjattu lakiin mutta ammattikorkeakoulujen päinvastoin tämän uudistuksen jälkeen pitää hakea omalle toiminnalleen edellytys

me olemme etuoikeutetussa asemassa

tässähän nyt ei sitten kuitenkaan panosteta yhtään mihinkään vaan tässä muutetaan nimikkeitä niin että sikäli vielä jossain määrin antaa odottaa itseänsä tämä itse sisältö

ehkä tällaisiin tapauksiin tässä sinänsä hyvässä järjestelmässä on syytä kiinnittää huomiota mihin edustaja halla aho minusta aivan kohtuullisen hyvällä reilulla tavalla tässä äsken viittasi

ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty osa arvokysymys herra puhemies

pahimmillaan tuo toimilupa on määräaikainen kahden vuoden toimilupa ja kun se on määräaikainen se tarkoittaa sitä että opiskelijat helposti äänestävät jaloillaan

se mistä olen ministeri huolissani on se että valinnanvapautta aika monellakin tavalla viedään vähemmäksi

tämän kertovat myös yläkouluikäisten perustaitoja mittaavat pisa tulokset joissa itä suomessa ja pohjois suomessa asuvat nuoret ovat putoamassa kyydistä uhkaavalla tavalla

eli kotihoidon tuen pakkokiintiöiminen on tietysti asia joka vie valinnanvapautta ja jos vielä tulevaisuudessa kakkosvaiheessa myös subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan niin ei kotona voi pitää lasta mutta ei voi viedä myöskään päivähoitoon ja samaan aikaan puhutaan kaikkien oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

hyvät ystävät mitä me kansanedustajat sitten voimme tehdä suomalaisen yhteiskunnan ja sen eheyden eteen

tässä kuulostaa päätösvallan keskittämiseltä moni asia kuulostaa siltä että alueitten vetovoimaisuutta ollaan kaventamassa ja ministeriön valta sen sijaan kasvaa

tästä maailmasta eivät ole puheet joissa vähätellään pienituloisuutta osoitetaan piittaamattomuutta ihmisten ahdinkoon tai pahimmillaan osoitetaan jopa vieraantuneisuutta arjesta

eikä kaikkia arvoja voi mitata rahalla

kun toista vaihetta ei ole esitetty niin tästä puuttuu vielä niin sanotusti lihat luitten ympäriltä

tällä tavalla ei eriarvoisuutta vähennetä

arvoisa ministeri montako pientä lukiota te olette lakkauttamassa suomesta ja missä päin suomea nuo lakkautukset toteutetaan

herra puhemies

meiningin pitää muuttua

tätä taustaa vasten pidän aivan välttämättömänä että ammattikorkeakouluopiskelijoilla on samat oikeudet kuin yliopisto opiskelijoillakin

mitä sitten pitäisi olla tuon sisällön mitä me odotamme vielä tähän lakiin kun nyt on vain siis vähän tehty runkoa ympärille

eduskunta toteaa että hallitus on tehnyt liian vähän työttömyyden hurjalle kasvulle

ennen kaikkea tietystikin se että rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin myös siltä osin että koko rahoitus menisi valtiolle sitä kannatamme niin kuin on esitetty

se mitä olisin ministeriltä kysynyt on kuitenkin se että nythän ythsltä ehkä osittain tuottamuksellisesti osittain tarkoituksellisesti leikataan rahoja

lisäksi kotihoidon tuen pakkokiintiöimisellä rajoitetaan perheiden valinnanvapautta lisätään kuntien menoja ja julkisen talouden kestävyysvaje syvenee

kun tämä laajennus toteutetaan rahaa pitäisi tulla lisää tähän yths järjestelmään koska se maksaa

keskustan tulevaisuusmallissa korostuvat rohkeat kokeilut koulutuksellisten siilojen purkaminen yhteistyön voimakas lisääminen elinikäinen oppiminen ja vapaa sivistystyö

missään kehyksissä ei kuitenkaan näy merkkiäkään siitä että rahaa oltaisiin lisäämässä vaan aika kohtalokkaastikin opiskelijoiden terveydenhuollosta ollaan nyt leikkaamassa rahaa

tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

koulutuskeskustelun pitää ohjautua alhaalta ylöspäin ei ylhäältä alaspäin tehtävällä sanelulla

ensinnä siis sivistysvaliokunnassa tästä asiasta oppositio yhdessä esitti nimenomaisesti sen yhden pykälän poistamista siis sen että kahteen samanarvoiseen tutkintoon ei enää jatkossa saisi tukioikeutta

olemme esimerkiksi näyttämässä vihreää valoa tampereen korkeakoulukokeilulle jossa olemassa olevia rakenteita kyseenalaistetaan rohkeasti

näin ollen tässä uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa joka meillä on käsittelyssä korkeakoulut saavat vain nuo toimiluvan pakkohaut ja saavat vain rungon siitä mitä tuleman pitää

herra puhemies

se mitä toivoisin nyt ministeriltä tai niiltä jotka ministerin ääntä sitten mahdollisesti tässä salissa edustavat on tietenkin se että saisimme aikataulun milloin tuo toinen vaihe toteutuu

siitä äänestettiin jo täällä istuntosalissa ja te hallituspuolueitten edustajat äänestitte sitä vastaan

koska vaalit ovat tulossa te ette uskalla julkistaa tuota paperia ja se on kyllä mielestämme kansanvallan aliarviointia

tuossa paperissa on kysymys siitä että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja leikataan erittäin rajusti eri puolilla suomea

opiskelijaterveydenhuolto on yksi asia josta myöskin huolta erittäin vahvasti kannamme

tämä tilanne on niin sekava että ei kai tästä enää puutu kuin se että kohta joku esittää parlamentaarisen työryhmän perustamista tähän asiaan ja pyytää ryhmiltä siihen lausunnot

jos nyt siis ajattelemme että yliopistot ja ammattikorkeakoulut olisivat rinnakkain siis yhtä arvokkaita silloin ajatus lähtisi myös siitä että opiskelijat noissa korkeakouluissa ovat yhtä arvokkaita keskenään

oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa eli kaikille vuosi lisää koulunpenkkiä

nyt minä kysyn opetusministeri teiltä ja toivon että vastaatte rehellisesti

minä olen saanut yliopistokoulutuksen ja sen myötä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut jotka ovat erinomaisia pääsee lähes ruuhkatta lähes jonoitta parhaimmillaan palveluihin mutta ammattikorkeakouluopiskelijat eivät noita palveluita saa

mitä tuo paperi pitää sisällään ja aiotteko te julkistaa sen vaalien jälkeisellä viikolla kenties heti seuraavana päivänä vaalien jälkeen tai esimerkiksi viikko vaalien jälkeen

meidän mielestämme peruskoulun tehtävä on edelleen taata lapsille ja nuorille tasa arvoiset eväät elämään sekä kykyjensä mukaiseen oppimiseen

kyllä minä hyvin erikoisena pidän sellaista perustuslain tulkintaa että tämä automaatiojäsenyys ei ammattikorkeakouluille kuulukaan kuten yliopistoille koska se on ollut yliopistoilla pidempään

jos me tämäntapaisia laintulkintoja tekisimme olisimme kyllä monessa kohtaa tilanteessa jossa äänioikeudet ja muut jäisivät toteutumatta kaikille kansalaisille jos ne eivät aikaisemmin ole jollain olleet ja olemme hyvin upottavalla suolla

nyt on menossa kokeilu joka kuitenkin päättyy siis ylioppilaiden terveydenhoitokokeilu myös ammattikorkeakouluopiskelijoille että hekin saisivat terveydenhuoltopalvelut

sen avainsanat ovat työelämälähtöisyys päällekkäisyyksien ja raja aitojen purkaminen sekä tieto ja johtamisjärjestelmien remontti

se mitä ministerin pitäisi nyt tässä salissa luvata on että tuolle kokeilulle tulee jatkoa ja itse asiassa että se olisi paljon enemmän kuin kokeilu että siitä tulisi pysyvä käytäntö kaikille ammattikorkeakoulupaikkakunnille

kaikkialla terveydenhoitoa pitää saada samoilla edellytyksillä

se tarkoittaa että oppilaitoksessa opiskellaan kaksi vuotta ja kolmas vuosi opitaan työpaikalla laajennetussa työssäoppimisessa tai oppisopimuskoulutuksessa

jatkan kehyksellä jotta saamme mahdollisimman selkeitä vastauksia

tällä rakenteisiin pureutuvalla ratkaisulla parannetaan koulutuksen työelämävastaavuutta ja nuoren työnsaantimahdollisuuksia tulevaisuudessa

puhemies

herra puhemies

tämä hallituksen kärkihanke ja tavoite on nuorisotakuu

hallitus ei ole toteuttanut sitä edustaja gustafsson

se on hyvä sana tärkeä sana ja me kaikki allekirjoitamme sen että pitää olla koulutuspaikka tai työpaikka jokaisella nuorella

herra puhemies

eihän siitä mihinkään pääse

siis pieniä yksiköitä pyritään lahtaamaan suomesta ja keskittämään koulutusta isompiin yksiköihin

se vaatii elinkeinoelämän yrittäjien työmarkkinajärjestöjen koulutuksen järjestäjien ja meidän poliittisten päätöksentekijöiden yhteistä sopimista aivan uudella tavalla

tämä olisi kaikkien osapuolten edun mukaista

sieltä leikkaatte ja jopa sitä josta sosialidemokraatit tekivät täällä eduskunnassa isoja kysymyksiä ja kyselyitä eli yliopistojen indeksiä joka heikentää koulutuksen tasa arvoa eri puolilla suomea

me menemme vaaleihin huppu päässä

ilmeisesti on niin että me teemme mallin myös siihen miten yhteiskuntatakuu suomessa toteutetaan

samaan aikaan leikkausten kanssa te saitte kuitenkin tavoitteenne läpi siitä että koko ikäluokka laitetaan ehkä tuollaiseen nuorisokoulun tapaiseen lukion ja ammattikoulun yhdistelmään vuodeksi lisää

koordinoimattomat rahavirrat erilaisine rahoituksen perusteineen ja ohjausjärjestelmineen takaavat sen että hallintoon kuluu eri tasoilla tietojärjestelmineen kymmeniä miljoonia euroja turhaan